välikysymys reumapotilaiden hoidon sekä terveydenhuollon korkean tason turvaamisesta on syntynyt reumasairaalan alasajosta tuohtuneen kansanliikkeen tunnoista

nyt on kysymys ainoastaan niistä hallintoviroista ja päällikön viroista joita vähennetään ja sitähän eduskunta on aiemmin myös toivonut eli toivonut sitä että me saamme kohdistettua niitä voimavaroja joita verovaroin ylläpidetään nimenomaan siihen poliisin toimintaan liikennevalvonta mukaan lukien

mutta jäin miettimään sitä onko todellakin tarpeen että tämä koskee myös niitä avopareja jotka ovat viisi vuotta asuneet yhdessä ilman yhteisiä huollettavia lapsia

me kansanedustajat olemme saaneet sadoittain viestejä hätääntyneiltä potilailta ja heidän omaisiltaan joilla on ministeri risikko aivan toisenlainen näkemys siitä millä tavoin tämä asia on hoidettu kuin mitä te nyt tuossa puheessanne sanoitte

jos näin ei tehtäisi niin näillä kehyksillä valitettavasti me olisimme sen tilanteen edessä että meillä olisi muutama sata poliisimiestä vähemmän kentällä myös siellä liikennevalvonnassa tulevaisuudessa

myös itselleni jäi epäselväksi se koskeeko tämä niitä avopareja joiden toinen osapuoli on ottanut lapsen oheishuoltajuuteen niin ettei ole kysymys varsinaisesta huoltajuudesta ja varsinainen huoltaja saattaa olla tämän avoliittokodin ulkopuolella

te ministeri risikko totesitte helsingin sanomien haastattelussa että heinolan reumasairaalan ajaminen konkurssiin oli törkeä temppu sekä kärsimään joutuvien potilaiden että huippuosaavan ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön kannalta

arvoisa herra puhemies

tiedetään että yksikin virkailija tuo kymmenkertaisesti takaisin hyötynä sen panoksen joka siihen asetetaan

tämä laki jonka voimassaoloaikaa nyt ollaan jatkamassa oli kyllä ajoitukseltaan oikeaan osunut ja se on tuonut helpotuksen monen lomautetun kohdalle ja myös mahdollistanut yritysten kohdalla sen että ne voivat käyttää näitä kevyempiä ratkaisuja

arvoisa herra puhemies

avoimia kysymyksiä jää

arvoisa puhemies

en suinkaan vähättele terveyden edistämisen kampanjointia mutta tosiasia on kyllä valitettavasti se että vaikuttavuus on aika heikkoa

ei tarvitse irtisanoa henkilöitä kun voidaan lomauttaa ja siinä mielessä kannatan periaatteessa tätä lakia

esimerkiksi kouluterveyskyselyssä on valitettavasti todettu että koulussa annetulla päihdevalistuksella ei ole minkäänlaista korrelaatiota sen suhteen millä tavoin koululaiset päihteitä käyttävät

poliisi ja rajavartiolaitos tekevät läheistä yhteistyötä myös rajanylitysturvallisuuden suhteen ja alueen turvallisuuspalveluissa

arvoisa rouva puhemies

zyskowicz määrittelisi miten te ymmärrätte sanan kynnyskysymys

suomalaisille viranomaisille poliisille rajavartiolaitokselle maahanmuuttovirastolle ja kansalaisjärjestöille on annettava kiitos siitä miten turvapaikanhakijoiden määrän kymmenkertaistuminen viime vuoden aikana saatiin hoidettua ja nuo ensitoimet suoritettua kunnialla

silti on kampanjoitava ja on etsittävä sellaisia tapoja edistää terveyttä myös tämän hankerahoituksen kautta jotka vaikuttavat

lapsilisien sitominen indeksiin ei ollut kokoomukselle ainoastaan tavoite muiden tavoitteiden joukossa vaaliohjelmassa vaan se nimenomaan otettiin esiin kynnyskysymyksenä

tässä perustuslakivaliokunnan mietinnössä otetaan kantaa myös eduskuntavaalien suhteellisuuteen ja pidän erittäin tärkeänä sitä että vaalilaki saataisiin todellakin vihdoin korjattua oikeudenmukaiseksi

se selitys minkä valiokunnassa saimme oli että tämän korjaaminen olisi ollut niin monimutkaista ja vaikeaa että se olisi tehnyt tämän lain toteuttamisen mahdottomaksi

mutta merkittävin hallituksen virhe tämän viimeisen vuoden aikana on ollut eu päätös johon myös perussuomalaiset ovat osallisena

kun täällä salissa nyt vielä on oikeusministeri brax paikalla niin vetoan teihin ministeri että hallitus todellakin toisi nopeasti esityksen sellaisesta vaalilaista joka toteuttaisi tätä suhteellisuusperiaatetta

tein itse hallitukselle kirjallisen kysymyksen viime vuoden lokakuussa jossa esitin huoleni heinolan reumasairaalan toiminnan uhkaavasta alasajosta

mutta sen rinnalla tarvitaan lainsäädäntöä niin tupakan kuin alkoholin ja myös huumeiden kohdalla

turvapaikanhakijoiden sisäiset siirrot maasta toiseen

jo silloin vaadin hallitukselta toimenpiteitä lapsireuman ja vaikeimpien reumatautien hoidon turvaamiseksi keskittämällä niiden hoito heinolan reumasairaalaan

jos eduskunnan kokoonpano määräytyisi kansan vaaleissa ilmaiseman tahdon mukaan niin kyllä tämänkin eduskunnan kokoonpano olisi jonkin verran toisenlainen

itse asiassa suomalainen hätäkeskusjärjestelmä on erinomaisen toimiva ja kansainvälisen vertailun kestävä on saanut juuri hiljattain kansainvälisen tunnustuksen euroopan parhaana toimivana järjestelmänä ja näiden uusien yhdistyvien yhdistyneiden hätäkeskusten toiminnalliset tulokset ovat parantuneet aiempaan hajautetumpaan järjestelmään verrattuna

te ministeri risikko vastasitte kysymykseeni joten varmaan te olitte myös lukenut sen

zyskowicz totesi että nyt olemme kaikki yksituumaisia että lapsilisät tulee sitoa indeksiin ja todellakin nyt on mahdollisuus äänestää tämän esityksen puolesta

sen sijaan olisi tullut ja edelleenkin tulisi voimakkaasti panostaa hallittuun kiintiöpakolaisten vastaanottamiseen jossa nuo pakolaiset otetaan suoraan pakolaisleireiltä ja sijoitetaan kuntiin

esimerkiksi kristillisdemokraateille olisi kuulunut oikeudenmukaisen vaalilain pohjalta kolme paikkaa enemmän kuin viime vaaleissa sitten lopulta tuli